on hyvä että hallitus on tarttunut tähän ongelmaan ja on hyvä että me omalla toiminnallamme osoitamme että haluamme puuttua ja myös pystymme puuttumaan suomeen tuleviin perusteettomiin turvapaikkahakemuksiin

nyt pitää erikseen ilmoittaa rikolliselle siitä että kotietsinnästä voi viedä jutun oikeuteen millä on taas saatu oikeuteen muutamia täysin turhia juttuja

no kun minä kuuntelen keskustan edustajia kuten edustajia sipilä pekkarinen tiilikainen niin me olemme paljon huonommassa tilanteessa kuin missä hallituksen mielestä ollaan ja paljon suurempia säästöjä ja paljon suurempia menoleikkauksia tarvittaisiin

aivan kuin tämä olisi ollut todellisuutta että samalla kriittisyydellä muka arvioitiin lännen toimintaa ja idän toimintaa kun tosiasia oli se että idän toiminnassa ei nähty mitään kritiikin aihetta

arvoisa herra puhemies

mutta kaikkein ajankohtaisin euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin ja sitä kautta perustuslakivaliokunnan korkeimman oikeuden kannanottoihin liittynyt asia on tämä verorikoksista rankaiseminen

näissä artikkeleissa käy ilmi muitakin ongelmia joissa tietosuoja nimenomaan estää meidän lasten ja nuorten ajoissa tapahtuvaa asianmukaista auttamista

edustaja tiilikainen kertoi aivan oikein miten suomalaiset aikanaan hoitivat oman pankkikriisinsä ja sanoi että suomalaisilla ei ole mitään velvollisuutta olla espanjan pankkikriisiä selvittämässä

hallintovaliokunta on vielä käsittelyssään siinä mielessä parantanut hallituksen esityksen lähtökohtia että hallintovaliokunta mietinnössään pitää tärkeänä että sen jälkeen kun suomesta turvapaikkaa hakeneet euroopan unionin kansalaiset ovat saaneet kielteisen päätöksen heille ei enää maksettaisi rahana mitään vaan he saisivat tarpeelliset palvelunsa asumis ja muut palvelut tavaran muodossa tai elintarvikkeiden muodossa niiden muutaman päivän ajan jotka vielä suomessa voivat olla

tuntuu ehkä oudolta että kokoomuksen kansanedustaja on sitä mieltä että onkohan tämä omaisuudensuojan tulkinta jo menossa vähän liian tiukaksi mutta kun luen tästä tämän kappaleen niin voinette olla minun kanssani toivottavasti samaa mieltä

olen tästä täysin samaa mieltä

jos tässä tilanteessa olisivat jotain verorikoksia suomalaiset yritykset tehneet niin pitääkö ne sen takia vapauttaa että ei voida käyttää todistetta joka on hankittu siten että joku tilintarkastusyhteisön työntekijä on syyllistynyt laittomuuteen

en ole nähnyt että kukaan hallituksen puolelta tai muutenkaan täällä eduskunnassa olisi sanonut että meillä suomalaisilla on jokin velvollisuus olla espanjan pankkeja tässä tilanteessa tukemassa

aikaisemmin suomessa on ollut käytännössä hyvin toimiva systeemi jossa verorikoksesta on hallinnollisena seuraamuksena voitu määrätä veronkorotus ja sitten rikosoikeudellisena seuraamuksena asianmukainen sakko

kyse on siitä että hallituksen piirissä on pyritty näitä leikkauksia ja välttämättömiä säästöjä tekemään hyvin oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti niin että ne koskevat lähes kaikkia ryhmiä

mutta vetoan teihin ministeri kiuru että koululainsäädännössä katsottaisiin nämä asiat läpi ja poistettaisiin nämä ongelmat

arvoisa rouva puhemies

ja nyt annettiin ymmärtää että sitä oltiin suunnilleen tasapuolisia molempiin suuntiin kun kritiikkiäkin tuli kummastakin suunnasta

kuten viime vuonnakin suomen pankin riskejä käsitellään kootusti omassa erillisessä alaluvussaan

ja niinhän me täällä vuoropäivinä kuulemme että hallitus on julma milloin eläkeläisille milloin työttömille milloin opiskelijoille milloin sairaille milloin kellekin

kyse on omasta edusta

no nyt sitten ihmisoikeustuomioistuimen ja ilmeisesti niin sanottujen ihmisoikeusjuristien suureksi riemuksi suomessa on käytäntöä jouduttu muuttamaan

se ainoa syy minkä vuoksi olemme mukana tässä tukipaketissa on se että yritämme varjella suomen omaa taloutta työllisyyttä verotuloja hyvinvointiyhteiskuntaamme

kyllä esimerkiksi näiden indeksipienennysten kautta kaikkiin on jouduttu säästöpäätöksiä tekemään ja se on vastuullisempaa politiikkaa kuin jatkuva velkaantumisen määrän pitäminen hirvittävällä tasolla jolla se on ollut ja on valitettavasti kyllä vielä ensi vuonnakin

minä henkilökohtaisesti kannustan hallitusta tätä asetusta muuttaessaan muuttamaan sitä vieläpä niin että näille unionimaista tuleville turvapaikanhakijoille ei maksettaisi lainkaan toimeentulotukea rahana vaan koko heidän toimeentulonsa suomessa olon ajalta hoidettaisiin asumispalveluina ruokapalveluina ja muina välttämättöminä palveluina

me tiedämme siitä että liechtensteinilaisen pankin virkailija syyllistyen ei pelkästään laittomuuteen vaan rikolliseen toimintaan on vuotanut näitä tietoja esimerkiksi saksan poliisille joka on edelleen välittänyt näitä tietoja suomeen

se mikä tiilikaisen puheenvuorossa ja aikaisemmin edustaja sipilän puheenvuorossa jäi kertomatta on se mikä olisi seuraus siitä jos nyt espanjan pankit päästettäisiin kaatumaan

tämä vasemmistoliiton edustajan talouspolitiikka että otetaan ilmeisesti vain kauheasti lisää velkaa jotta ihmisille saadaan ostovoimaa se tie on kyllä nopeasti kuljettu loppuun

tämänvuotisessa kertomuksessa otetaan huomioon eduskunnan talousvaliokunnan mietinnössä tehty ehdotus jonka mukaan euroopan keskuspankin roolit yhtäältä rahapolitiikan toimijana ja toisaalta rahoitussektorin valvojana olisi hyvä erottaa toisistaan

se ei tietysti paranna vanhusten tai vaikkapa varusmiesten asemaa että vankien oikeuksista pidettäisiin vähän vähemmän huolta mutta kun yhteiskunnassa nyt kai jonkinnäköinen suhteellisuusperiaate yleisesti vallitsee ja kun kuitenkin rajallisista voimavaroista on kyse niin on pakko todeta että luulen että monissa vanhusten laitoksissa mummot olisivat kateudesta vihreitä jos he tietäisivät kaikki nämä oikeudet jotka suomen etevimpien juristien ja kallispalkkaisimpien julkisen sektorin juristien toimesta pyritään vangeille takaamaan

ainoastaan vähäarvoista omaisuutta ei tarvitsisi luetteloida

tätä kautta me olemme saaneet näitä miljoonien veronkiertäjiä vastuuseen tekemisistään ja maksamaan veronsa ehkä jopa rangaistuksia jos eivät sitten nämä ne bis in idem ongelmat jotka taas ovat isoja ihmisoikeusongelmia olisi olleet esteenä varsinaisille rangaistuksille

tämäkin omaisuus otettaisiin kuitenkin säilytettäväksi ja se palautettaisiin säilöön otetulle ulkomaalaiselle hänen poistuessaan säilöönottoyksiköstä

onko tämä nyt jotenkin sitten sellainen asia josta pitäisi olla tyytyväinen ja iloinen

kun poliisi ja maahanmuuttovirasto ovat kehittäneet näitä järjestelmiä niin että itse prosessi ennen kielteistä päätöstä kestää vain muutaman päivän nythän se rahassa maksettava toimeentulotuki ei ole mikään ongelma toivottavasti

vähäarvoisena omaisuutena sivumennen sanoen eräässä toisessa lakiehdotuksessa samankaltaisessa pohdiskelussa pidettiin esimerkiksi sanomalehtiä ja sukkia

ihmisoikeusjuristit voivat pitää kerhotiloissaan bileet sen kunniaksi että tällainen suuri verorikollinen pääsee kuin koira veräjästä

no nyt me olemme muuttamassa lakia niin että jos joku liechtensteinilainen pankkiiri varastaa työnantajaltaan näitä tietoja eli syyllistyy rikokseen ja nämä tiedot tulevat suomeen niin näitä tietoja ei saisi käyttää rikosprosessissa näitä veronkiertäjiä vastaan harmaan talouden tekijöitä vastaan

tästä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjasta on myös se seuraus että kun veronkorotus aikaisemmin iski verorikollisen kaikkein arimpaan paikkaan eli lompakkoon niin nyt käytännössä kun voidaan tuomita joko veronkorotus tai käytännössä vain rikosoikeudellinen seuraamus eli esimerkiksi sakkoa tämä euromääräinen seuraus tästä verorikoksesta eli kaikilta muilta suomalaisilta varastamisesta tulee olemaan pienempi kuin mikä se olisi voinut olla vanhemman käytännön mukaan

mutta jos jossakin tilanteessa nämä käsittelyajat retkahtavat taas viikoiksi tai jopa kuukausiksi niin silloin tältä ajalta ennen kielteistä päätöstä saatava rahallinen toimeentulotuki saattaa taas olla sellainen vetovoimatekijä joka taas tuo näitä perusteettomia hakemuksia suomeen käsiteltäväksi

toiseksi totean että oikeusasiamies ilmoitti pitävänsä selvänä että sellien kiinnipitäminen illalla ja yöllä sisältyy tähän vapaudenmenetykseen

syksyä kohden näkymät kuitenkin heikkenivät jälleen

herra puhemies

meillä pidetään siis tarpeellisena että korkeasti palkatut juristit jotka näitä asioita valmistelevat kirjoittavat tänne lakiehdotukseen aivan erityisesti pykälät siitä miten tätä omaisuutta otetaan haltuun miten sitä säilytetään ja miten sitä palautetaan asianomaiselle

koska täällä hallituksen esityksen perusteluissa nimenomaan sanotaan että jos se todiste on hankittu vieläpä rikoksella ja vieläpä on kyse oikeushyvästä joka ei ole lähellä oikeushyvien keskeisintä ydintä henkeä ja terveyttä niin sitten sitä ei pitäisi saada käyttää

kuten äsken osoitin vankila toimii suljettuna laitoksena eikä päästä sitä vankia sieltä pois vaikka ne sellit olisivat auki koska osastojen ovet ovat kiinni

minun mielestäni on hyvä että hallintovaliokunta on edellyttänyt että tarkkaan seurataan miten tämä lainmuutos vaikuttaa vaikuttaako se siten kuin toivotaan eli siten että ennalta estetään näitä perusteettomia turvapaikkahakemuksia

ekpn neuvosto päätti kertomusvuoden kesä ja syyskuun aikana rahapolitiikan keventämisestä likviditeettiä lisäävistä toimista sekä toimista joilla tehostettiin rahapolitiikan välittymistä reaalitalouteen

ja tässähän ei ole kyse hengestä ja terveydestä vaan meidän kaikkien yhteisestä edusta siitä että meidän verorahoja ei kavalleta ja panna muita veronmaksajia maksamaan näitä veroja

se on myös huonoa perhepolitiikkaa koska niin kuin täällä moni on sanonut lapsilisä on tällainen universaali etuus jolla pyritään kompensoimaan lapsista aiheutuvia lisäkuluja eikä niinkään tekemään tulonjakopolitiikkaa

mutta sitten pidetään tarpeellisena todistaa erikseen pitää oikein arvioida onko tämä sopusoinnussa suomen perustuslain omaisuudensuojaa koskevan säädöksen kanssa kun näin nyt säädetään että omaisuus saadaan ottaa haltuun ja se säilytetään ja se luetteloidaan ja se palautetaan mutta erikseen ei luetteloida vähäarvoista omaisuutta joka tietysti myös säilytetään ensin ja säilytettäisiin palautetta niinpä erikseen pitää oikein arvioida onko tämä sopusoinnussa suomen perustuslain omaisuudensuojaa koskevan säädöksen palautetaan

haluan tehdä ihan selväksi sen että minun mielestäni suomi ei esimerkiksi tässä suhteessa ollut mikään banaanitasavalta aikaisemminkaan vaan määrättiin hallinnollinen seuraamus veronkorotus ja erikseen sitten sakot rikosoikeudellisena seuraamuksena

eli käytännössä sellien kiinnipaneminen öiseen aikaan perustuu siihen että se on käytännöllistä se on vankien valvonnan kannalta ja vankilan toiminnan pyörittämisen kannalta järkevää ja käytännöllistä

siten että vaikka santanen vai vaikuttaako se siten että tämä järjestelmä sittenkin houkuttelee suomeen aiheettomia turvapaikanhakijoita sillä perusteella että tämä järjestelmä vuotaisi kuntien jakaman yleisen toimeentulotuen puolelle

ja lakivaliokunnan puheenjohtaja holmlund kun hallitus tällaista esittää niin kai nyt täällä eduskunnassa on riittävä järki ja riittävä selkäranka torjua tällainen esitys

niiden avulla haluttiin varmistaa että rahoitusolojen keventyminen välittyy reaalitalouteen

kuitenkin tässä tarkkailuhaalariasiassa te nimenomaan perustelitte että se ei ole mikään peruste että se on vankien tarkkailemisen tai huumeiden valvomisen kannalta vartijoille helpompaa

herra puhemies

totean lopuksi että nyt jotkut suomen ehkä pitäisi sanoa johtavat ihmisoikeusjuristit ovat sanoneet että heidän mielestään kerjäämisen kieltäminen suomessa olisi vastoin euroopan ihmisoikeussopimusta tai vankien tarkkailuhaalarit joilla estetään huumeiden kulkeutuminen vankilaan olisivat vastoin euroopan ihmisoikeussopimusta

euroalueella rahoituksesta merkittävä osa kulkee pankkien kautta joten on tärkeää että rahapolitiikan kevennys heijastuu lopulta myös pankkien antolainauskorkoihin

tätäköhän nyt on tarkoitettu silloin kun aikanaan omaisuudensuoja on säädetty osaksi meidän valtiosääntöämme ja kun se sitten erilaisissa muutetuissa muodoissa on pysynyt vuosikymmenet osana meidän perustuslakiamme

näin ollen on tärkeätä että hallituspuolueet yhdessä pyrkivät katsomaan löytyisikö sellainen malli täällä eduskunnassa jossa tästä verovähennyksestä pystyttäisiin luopumaan ja samalla sitten tätä lapsilisäsäästöä vastaavasti pienennettäisiin

en minä näe tälle sellien yölliselle kiinnipitämiselle mitään muuta syytä kuin sen että se on helpompaa ja ehkä voi jopa sanoa välttämätöntä että näin toimitaan

mikäli käy ilmi että me emme nyt tehtävillä lainmuutoksilla syystä tai toisesta pysty ennalta estämään näitä aiheettomia turvapaikanhakijoita saapumasta suomeen ja rasittamasta turhaan meidän prosessejamme mikä on tietysti pois niiltä jotka ovat aiheellisia hakijoita silloin meidän pitää olla valmiita hyvinkin nopeasti tarttumaan uudestaan tähän lainsäädäntöön ja korjaamaan sitä siten että näitä houkutustekijöitä ei enää olisi

ja nytkö me haluamme kaikki nämä verorikoskonnat ja muut panna paremmin suojaan kunnioittaa heidän ihmisoikeuksiaan niin sanottuja ihmisoikeuksiaan yli rikoksen selvittämisen intressin ja yli rikoksen uhrin intressin

lopetan sanomalla että perusoikeudet ihmisoikeudet ovat mitä tärkeimpiä asioita ja niistä pitää pitää huolta mutta silloin tehdään karhunpalvelus näille oikeuksille kun viedään tämä keskustelu sellaisiin lillukanvarsiin mihin tämä keskustelu esimerkiksi suomalaisessa perustuslakijuristien ja niin sanottujen ihmisoikeusjuristien keskusteluissa on mennyt

jos euroopan ihmisoikeustuomioistuin tällaisia kantoja menisi ottamaan ymmärtäisin nykyistäkin paremmin englannin pääministeri david cameronia joka on esittänyt harkittavaksi englannin osalta koko ihmisoikeussopimuksesta irtaantumista sen johdosta että näin olen ymmärtänyt eräät tulkinnat ihmisoikeustuomioistuimessa ovat merkinneet englantilaisten itsensä päättämissä heidän kannaltaan tärkeissä asioissa taaksepäin menoa

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

nostan esiin euroopan neuvoston toimintaan liittyen kaksi kysymystä

minä vetoan ministeriin minä vetoan lakivaliokunnan puheenjohtajaan ja jos täällä on muitakin lakivaliokunnan jäseniä heihin ja tietysti perustuslakivaliokuntaan joka on antamassa tästä lausuntoa ihan näinä päivinä

kuten jo tuossa liian pitkässä puheenvuorossani sanoin niin kyse ei ole pelkästään oikeusasiamiehen tulkinnasta vaan kyse on tietysti eduskunnasta siitä mitä me kansanedustajat minä muiden mukana olemme säätäneet ja tässä suhteessa säätämisvaiheessa minun mielestäni virheitä tehneet

kattava arviointi koostui pankkien saamisten laadun yhdenmukaisesti toteutetusta arvioinnista sekä stressitestistä jolla arvioitiin pankkien vakavaraisuuden kehitystä epäsuotuisan talouskehityksen oloissa

ja kun nämä samat juristit ovat niitä jotka perustuslakivaliokunnassa ovat asiantuntijoina ja kuten jo sanoin perustuslakivaliokunnan jäsenillä ei käytännössä ole mahdollisuuksia lähteä näitä asiantuntijoiden lausuntoja haastamaan eikä oikeastaan myöskään ajallisia mahdollisuuksia näihin asioihin paneutua niin nämä heidän yhä tiukentuvat tulkintansa tulevat osaksi perustuslakivaliokunnan lausuntoja ja taas seuraavan kerran pakottavat nämä virkamiehet jotka näitä asiantuntijoita tietysti kunnioittavat ja varovat kirjoittamaan yhä pitempiä perusteluja siitä miksi jokin lakiehdotus ei ole vastoin meidän perustuslakiamme

näitä keskusteluja hallituspuolueet käyvät ja eräänlainen takaraja näille keskusteluille on tietysti perjantai jolloin valtiovarainvaliokunnassa jatketaan tämän lisäbudjetin käsittelyä jossa tämä lapsivähennyksen aiheuttama it kulu on mukana lisäbudjettiesityksenä

perustuslakivaliokunta näkee ehkä ongelmia vain anonyymitodistelussa koska siinä ei paranneta rikoksesta epäillyn oikeuksia

meillä on tällä hetkellä suomessa mielenkiintoinen tapaus liittyen euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

hyvät kansanedustajat

lopuksi sanon että mielestäni on hyvä ja tärkeätä että tähän ilmeiseen epäkohtaan eli eu maista tuleviin turvapaikkahakemuksiin nyt on puututtu ja tällä tavoin me voimme myös lisätä kansalaisten luottamusta meidän maahanmuuttopolitiikkaamme kohtaan kun sen ilmeisiin ja selviin epäkohtiin puututaan

pyysin alun perin puheenvuoroa tähän keskusteluun käydäkseni keskustelua valtiosääntöoikeudesta mutta muutama sana tähän alkuun tästä opintotuen indeksin poistamisesta tällaisena substanssikysymyksenä

mainitsin tuossa että minun mielestäni tähän vankeuslakiin pitää tässä nyt meneillään olevan remontin yhteydessä ehdottomasti saada jonkunnäköinen yleissäädös jossa todetaan että vankeuden toteuttamiseksi saadaan suljetussa laitoksessa ryhtyä sellaisiin toimiin jotka ovat tarpeen tämän vankeusrangaistuksen asianmukaisen suorittamisen varmistamiseksi

nimittäin kuten hyvin tiedämme eduskunnan oikeusasiamies katsoi että suomessa ei voida vangeilla käyttää näitä niin sanottuja tarkkailuhaalareita kehonsisäisesti vankiloihin salakuljetettujen huumeiden paljastamiseen koska hän katsoi että asiasta pitää säätää lailla ja vankeuslaissa kuten tiedämme ei ole erityistä säädöstä näistä tarkkailuhaalareista

menemättä nyt tämän kehysmenettelyn ja kehysajattelun laajempaan tarkasteluun haluan todeta että kaikki ne hyvää tarkoittavat ehdotukset joissa tämä lapsilisäleikkaus kompensoitaisiin vaikkapa tupakkaveroa korottamalla varallisuusvero palauttamalla tai yhteisöveroa korottamalla ovat nykyisessä ajattelussa tehottomia koska pyritään pysymään yhdessä sovituissa menokehyksissä

kouluasioista vain sen verran että täällä moititaan hallitusta siitä että rakenneuudistukset eivät etene ja sitten täällä juhlitaan sitä että on onnistuttu kaatamaan kikkailulla hallituksen yksi rakenneuudistusesitys

sen tavoitteena oli saada yhteismitallinen kuva euroalueen pankkien tilanteesta taseiden laadusta ja tappionsietokyvystä ennen valvontavastuun siirtymistä ekplle

edustaja aalto esitti minulle vaativia kysymyksiä mutta joutui valitettavasti poistumaan ennen kuin pääsin vastaamaan mutta voin hänelle vastata ja muillekin että en ollenkaan ole osallistumassa tähän huutokauppaan opintotuen tasosta ja sen korotustarpeista

sanamuoto ei ole tämä mutta idea on tämä

tämän keskustelun alkupuolella kiinnitettiin paljon huomiota harmaaseen talouteen ja sen torjuntaan

eli jos me nyt lähdemme siitä mistä nyt lähdetään oikeusasiamiehen tulkinnassa ja jolle tulkinnalle on olemassa sitä en kiistä erittäin hyvät perusteet nykyisessä lainsäädännössä niin sehän tarkoittaa sitä että me joudumme jatkuvasti lisäämään vankeuslakiin yksittäisiä uusia pykäliä sitä mukaa kuin tulee yksittäisiä uusia tilanteita joissa todetaan että no totta kai käytännön elävä elämä edellyttäisi tässä tietyllä tavalla järkevästi toimimista mutta kun ei laissa ole siihen erikseen valtuutusta niin näin ei voida tehdä

tämä kehitys ei ole terve ja tälle asialle pitäisi jotain tehdä jossain vaiheessa

mielestäni tämä on erittäin tärkeätä ja perusteltua koska harmaan talouden torjunnalla ennalta ehkäisemisellä ja toisaalta rikoshyödyn takaisin saamisella voidaan todellakin saavuttaa hyvin paljon

kattavassa arvioinnissa mukana olleiden suomalaispankkien nordea pankki suomi konsernin op pohjola ryhmän ja danske bank konsernin vakavaraisuus ylitti edellytetyt vähimmäistasot selvästi

päinvastoin viime vaalikaudella kun tästä indeksiin sitomisesta päätettiin niin muistan olleeni ainoa joka siinä keskustelussa kyseenalaisti sen päätöksen järkevyyden

on kuitenkin erheellistä antaa sellaista kuvaa jota opposition puolelta siinä annettiin että nykyinen hallitus tai tuleva kiviniemen porvarihallitus ei olisi panostanut harmaan talouden torjuntaan

käytännön asiantuntijat vanginvartijat ja muut ovat sitä mieltä että tämä on hyvin tehokas tapa estää huumeiden kulkeutumista vankiloihin

kysyin silloin ymmärrämmekö me täällä tarkoitin eduskunnassa missä tämä maa taloudellisesti menee ja täällä me vain siis viittaan viime vaalikauteen lisäämme erilaisia sosiaalietuuksia ja sen päälle vielä kaikki suunnilleen kaikista puolueista vaativat että lisää pitäisi tehdä

selvyyden vuoksi todettakoon että haalari siis toimii niin että kun vangilla on aihetta päästä vessaan hän joutuu kääntymään vartijan puoleen ja sitä kautta huumeet pystytään paljastamaan ja näitä haalareitahan käytetään vain sellaisiin vankeihin joiden kohdalla on perusteltu syy epäillä huumeiden salakuljetusta

meillä on vankilassa vanki joka tehtailee siellä kirjoituskoneellaan rikoksia petoksia väärennysrikoksia törkeitä väärennöksiä rekisterimerkintärikoksia

itse asiassa tässä kannanotossa jonka tuleva hallitus antoi omista neuvotteluistaan on poikkeuksellisen konkreettisella tavalla kiinnitetty huomiota harmaan talouden torjuntaan